arvoisa herra puhemies

alukselle myönnettävän tuen laskemista koskevia säännöksiä muutettaisiin hinaajien ja työntäjien sekä sellaisten alusten osalta joihin sovelletaan aikarahtaussopimusta

siksi onkin tärkeää että tähän ongelmakokonaisuuteen liittyvät seikat selvitetään varmistaen ettei tukien myöntämisestä aiheudu tarpeettomia oikeuden menetyksiä yrittäjille

tämä selvitys ja asian arviointi on aiheellista tehdä mahdollisimman nopeasti kuten liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnöstä ilmenee

perinnästä olisi kuitenkin huomattavasti suuremmat perimiskulut ja ylläpitokustannukset kuin siitä saatavat tulot

siksi on äärettömän tärkeää kuten liikenne ja viestintävaliokuntakin toteaa että viestintävirasto informoi tiedossaan olevia palautuksiin oikeutettuja henkilöitä heidän mahdollisuudestaan hakea vanhentumisajan puitteissa heille kuuluvaa televisiomaksun palautusta

arvoisa puhemies

teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa rouva puhemies

siihen samaan lakipakettiin yhdistettiin erittäin monta lakia ja se on osoittautunut hyväksi asiaksi

tämä puhelinmarkkinoinnin kieltäminen ja rajoittaminen oli myöskin yksi osa tätä ja on tietysti hyvä nyt että tätä määräaikaa jatketaan

hallituksen esitys on sen puoleen hyvä mutta kun ensimmäinen puhuja kiinnitti huomiota siihen että ei pitäisi pelkästään puhelinasioihin rajoittaa niin liikenne ja viestintävaliokunta on omassa mietintöluonnoksessaan myöskin kiinnittänyt samaan asiaan huomiota

täällä on selvästi että valiokunta kiinnitti huomiota että asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille myös tarve löytää ratkaisuja yleisestikin erilaisten hyödykkeiden puhelinmyynnistä kuluttajille aiheutuviin ongelmiin

sähköisen tunnistamisen sääntelyn tulee mahdollistaa uusien palvelujen kehittäminen ja edistää siten liiketoimintamahdollisuuksia myöskin tälle alueelle

tosiasia on kuitenkin että tämä esitys ei ratkaise kaikkia kehityksen tiellä olevia ongelmia ja siksi jatkotyölle on paljonkin tarvetta

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä tuomioistuinten toiminnan avoimuutta tehostaa tuomioistuinten johtamista ja toimintakykyä

minimissään keskusteluissa esille nousee mainittu niin sanottu vastavuoroisuusperiaate mutta erittäin usein myös muut aloitteen mukaiset keinot ulkomaalaisten maanomistuksen rajoittamiseksi

yhtenä sen tavoitteena on helpottaa tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevien tietojen saatavuutta

on mahdollista että nykyisen tilanteen vallitessa ulkomaalaisten runsaan kiinteistöomistuksen kautta syntyy ristiriitatilanteita joissa vastakkain ovat kansalliset ja ulkomaalaisten omistajien edut

tosin tuomarilla on jo nykyisin velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuutensa ja nyt tämä ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan ulotettavaksi kaikkiin eri tuomioistuinten asiantuntijajäseniin

ulkomaalaisten tekemät kiinteistöhankinnat ovat selkeän merkittävästi nostaneet myös kiinteistöjen ja loma asuntotonttien hintatasoa jopa siten että aivan tavalliset suomalaiset eivät useinkaan pysty kilpailemaan samoista kohteista

lautamiesten ei nykyisin edellytetä ilmoittavan sidonnaisuuksia eikä myöskään tämä hallituksen esitys laajentaisi sitä ilmoitusvelvollisuutta ulottumaan lautamiehiin

kuitenkin lautamiehet ovat tuomioistuinten ratkaisukokoonpanon jäseniä ja näin verrattavissa tuomaria vastaavaan asemaan

siksi lakivaliokunnan lausumaehdotus jossa edellytetään hallituksen ryhtyvän valmistelemaan tarvittavat säännökset lautamiesten velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuutensa on mielestäni täysin perusteltu

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri

siinä laissa ei ole mainintaa minkä ikäisestä rakennuksesta tulee pyytää erilaisia lausuntoja jos niissä rakennuksissa tehdään muutostöitä

kirkollisten rakennusten suojelusta taas säädetään kirkkolaissa ja tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolain kirkollisen rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä

hallituksen esitys on sinällään ja sisällöltään kannatettava mutta toivottavasti tällä ei taas lisätä sitä kuuluisaa byrokratiaa ja viivästytetä mahdollisia korjaushankkeita

seurakunnille tulee tästä lisäkustannuksia ja täällä on jo viitattu siihen huolenaiheeseen että miten rahat riittävät

esityksessä on hyvää että esitys koskee nimenomaan kirkollista rakennusta ja siten se ei koske seurakunta ja leirikeskuksia kirkkoherranvirastoja eikä muita seurakunnan omistamia rakennuksia vaan kyseisiin rakennuksiin sovelletaan rakennusperintölakia tai maankäyttö ja rakennuslakia

omalta osaltani toivon myös että tämän lakimuutoksen kautta ei lähdetä muuttamaan rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia ja sitä kautta laajentamaan museovirastolta pyydettäviä lausuntovelvoitteita

arvoisa oikeusministeri mikä on teidän näkemyksenne väheneekö vankiloiden tarve ja väheneekö vankien määrä tulevaisuudessa vai mennäänkö päinvastaiseen suuntaan

liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja jokinen esitteli hyvin tämän hallituksen esityksen ja liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön mutta yhteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota

tämän ehdotuksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyisi kelpoisuuslaissa tarkoitetut edellytykset täyttävän oppilaitoksen viideksi vuodeksi kerrallaan

nykyisin tämä hyväksyntä voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi

tuossa asiantuntijakuulemisessa tuli esille se että tämä viiden vuoden määräaika on suhteellisen lyhyt kun otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus suunnitelmallisuus ja investointien tarve

oikeastaan toivoisin että voitaisiin nämä luvat uudistaa myöskin jatkossa mikäli oppilaitos täyttää säädetyt edellytykset ettei tämä aika jäisi ainoastaan täksi lyhyeksi viideksi vuodeksi

keskustelu asiasta vasta nyt ryhdytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön yhdenmukaistaa yrityksen ensimmäinen käsittely alkoi

arvoisa herra puhemies

täytyy myöntää että tämä hallituksen esitys on oikealla tiellä ja esitys on mielenkiintoinen sähköveron alennus konesaleille

energianhankinnassa google on kuitenkin ilmoittanut tehneensä kymmenvuotisen sopimuksen ruotsalaisen tuulivoimayhtiön kanssa haminan datakeskuksen sähköntuotannosta

arvoisa puhemies

tuhannet ihmiset eri puolilla suomea ja etenkin täällä pääkaupunkiseudulla jonottavat vuokra asuntoihin

kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoa pitää vauhdittaa ja olemme odottaneet hallituksen toimia rakentamisen vilkastuttamiseksi

onko hallitus nyt nostanut kädet pystyyn ja pettää taas lupauksensa kun viime viikolla blogissanne kerroitte että olette luopunut tästä hyvästä pari vuotta valmistellusta hankkeesta

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on oikean suuntainen mutta herää kysymys miksi laki jätetään nyt oikeastaan puolitiehen ja osittaiseksi kun se koskee ainoastaan ammattimaista vesiliikennettä

kuten liikenne ja viestintävaliokunta omassa lausunnossaan on todennut yrittäjäkuljettajia koskevat jo nyt muun muassa ajoaika ja työaika ja lepoaika asetuksen mukaiset enimmäisajoaika ja vähimmäislepoaikasäännökset niin miksi sitten enää lähteä tekemään lisää byrokratiaa

samoin olisi myöskin hyvä pohtia tässä yhteydessä voisiko vesiliikenteeseen soveltaa ainakin lähes samansuuruisia promillerajoja kuin esimerkiksi tie ja lentoliikenteessä

samoin myöskin liikenne ja viestintävaliokunnassa todettiin että erillinen työaikakirjanpito ja sen säilyttäminen kahden vuoden ajan vain entisestään lisäisi pienten yrittäjäkuljettajien toimintaan liittyvää turhaa hallinnollista rasitetta tuomatta siihen mitään konkreettista hyötyä

ja ministerille kysymys myöskin että jos promillerajoja päätettäisiin laskea niin miten poliisien resurssit siinä tapauksessa

ja kun edustaja suutari totesi että tässä on kyse oikeastaan pelkästään kuljetussuoritteesta niin kyllä tässä on ihan selkeästi kyse kokonaistyöajasta ja siitä mitä siihen lasketaan

eikö juuri nyt tule etsiä keinoja joilla saadaan asuntotuotantoa vauhditettua ja näin etenkin suomalaisille rakennusalan ammattilaisille töitä

alun perin uudistuksessa oli tavoitteena se että kun säästöjä tulee lautamiehiä vähennettäessä säästyviä varoja käytettäisiin tuomarien palkkaamiseen niissä tuomioistuimissa joissa on ruuhkaa

voitaisiinko viranomaisten valittamista toisten viranomaisten päätöksistä rajoittaa ja muutenkin rakentamiseen liittyvää byrokratiaa vähentää

talousarvioesityksessä ei ole tätä mainintaa

koska vuodesta toiseen jatkuva resurssipula ei ole tilapäinen pahiten ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin tulee perustaa uusia virkoja

arvoisa lähiöiden puolustaja ministeri viitanen

liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja jokinen esitteli hyvin valiokunnan mietinnön ja sen mistä tässä käsiteltävässä asiassa on kyse

näkövammaiset ihmiset ovat tiedonsaantinsa osalta hyvin erilaisessa asemassa valtaväestöön verrattuna ja siksi kaikki tukitoimet heidän tiedonsaantinsa parantamiseksi ovat perusteltuja ja eteenpäin vietäviä asioita

lopuksi haluan lämpimästi yhtyä niihin näkemyksiin että kaikki postipalvelut turvataan kaikille suomalaisille heidän asuinpaikkaansa katsomatta

valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todetaan muutaman hankkeen kohdalla

arvoisa rouva puhemies

arvoisa liikenneministeri te puhutte kuten äskenkin uudesta liikennepolitiikasta ja sen mukaisesta menettelystä

tällä hetkellä suomi on jo nyt tärkeä lentoyhteys etenkin euroopasta aasiaan ja kaukoitään

myös tämä lentoliikennesopimus gambian kanssa avaa todennäköisesti uusia mahdollisuuksia siihen että myöskin afrikka voi olla tulevaisuudessa uusien mahdollisuuksien kohde niin afrikasta tänne tulla matkailijoita kuin myös suomesta siihen suuntaan

sitäkö että jo valmiit tiesuunnitelmat sekä niihin käytetyt lukuisat selvitykset ja työt heitetään romukoppaan ja että samalla niihin käytetyt miljoonat menevät hukkaan

se on tärkeää suomen sisäisen lentoliikenteen kannalta mutta se on tärkeää myöskin sen takia että kun suomeen esimerkiksi helsinkiin tulee matkailijoita niin täällä he pääsevät myöskin sitten saman päivän aikana eri puolille suomeen vierailemaan ja siten saadaan koko maan kattava lentokenttäverkosto myöskin käyttöön ja matkailijoille erilaisia nähtävyyksiä ja elämyksiä aikaiseksi

itse kyllä kannatan sitä että perustuloa kokeillaan ja on kaiken kaikkiaan hyvä asia että hallitus on ottanut hallitusohjelmaan nimenomaan perustulokokeilun

perustuloa kannattaa selvittää ja kokeilla koska se voi myös esimerkiksi vähentää sosiaaliturvan byrokratiaa joka on erittäin raskasta tällä hetkellä ja perustulokokeilu myöskin kannustaa tulevaisuudessa työntekoon

arvoisa ministeri

aikooko hallitus jotenkin korvata näitä aiheutuvia kustannuksia esimerkiksi kulttuurilaitoksille kunnille av tuotantoyrityksille tai muille yrityksille

nykyään postitoiminnan harjoittamisen edellytyksenä on valtioneuvoston myöntämä toimilupa jossa määritellään nuo ehdot

madaltamalla nyt alalle tulon kynnystä siirtymällä ilmoituksenvaraiseen järjestelmään luodaan potentiaalisille postiyrityksille myöskin uusille edellytykset aloittaa postitoiminta ja mahdollistetaan uusien palveluiden syntyminen myös tulevaisuudessa ja se on tärkeää

itse haluaisin kylläkin nostaa asiakasnäkökulman keskeiseen rooliin tässäkin asiassa että koko maassa pystytään turvaamaan postipalvelut myös tulevaisuudessa

tämä hallituksen esitys mahdollistaa nyt sen ja uusien toimijoiden alalle tulon ja sitä kautta voidaan myöskin postipalveluita kehittää erilaisiin muotoihin ja rakentaa siitä uusia palvelualoja

arvoisa rouva puhemies

siksi on hyvä että ympäristöministeriössä on lähdetty vauhdilla purkamaan normeja ja säädöksiä ja helpottamaan rakentamista koko suomessa

päätösvaltaa tuleekin siirtää yhä enemmän maakuntiin ja kuntiin sillä siellä kaikkein parhaiten tiedetään mitä siellä alueella tarvitaan

toivon että myöskin kiinnitetään huomiota väestönsuojien rakentamisvelvollisuuksiin niitä pyritään keventämään ja monia muitakin

arvoisa herra puhemies

kannatan lämpimästi tätä yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymistä

esimerkiksi vapaa ajanasuntojen muuttamista pysyvään asumiseen on sujuvoitettava ja päätökset tulee voida tehdä kunnissa

kun tätä lakivaliokunnassa käsiteltiin niin sekä asiantuntijat että valiokunnan jäsenet olivat ehdottomasti tämän kannalla

lapsiin kohdistuvia rikoksia tulee pyrkiä ehkäisemään kaikin keinoin ja rangaistusasteikkojakin ja niiden tiukentamista tulee tutkia

yksi tärkeä asia mikä täällä on tullut esille ja mitä itse haluaisin myöskin painottaa on poliisin ja poliisien resurssit että niitä turvattaisiin ja niitä pystyttäisiin käyttämään myöskin näihin tärkeisiin asioihin

keskusta haluaisi niihin selvästi enemmän rahaa

niitä tarvittaisiin nopeasti toteutukseen lisää

onko hallituksessa selvitetty ja viety eteenpäin ja millä tavalla esimerkiksi keskustan kasvuohjelmassa esittämää infra oytä

äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota

arvoisa ministeri te omassa vastauspuheenvuorossanne äsken mainitsitte nettiäänestyksen ja miten se vaikuttaisi asiaan

viime eduskuntakaudella oli parlamentaarinen työryhmä joka selvitti myöskin sähköistä äänestystä

välttämättömiä tie ja rataverkon rakennushankkeita joudutaan jatkuvasti siirtämään ja nytkin hallitus esittää aloitettavaksi ainoastaan kaksi uutta hanketta

etenkin perustieverkon kunnossapitomäärärahat ovat täysin riittämättömiä ja liikenneverkko siltä osin rapistuu jatkuvasti kustannukset nousevat

valtion pitkäjänteinen investointipolitiikka on vaikeaa kehysbudjetoinnin kautta

viime vuonna maassa tehtiin vallankaappaus jonka jälkeen tilanne ei ole vakiintunut

turvallisuustilanne on pysynyt vaikeana ja väkivaltaisuudet uhkaavat lisääntyä

puolustusvaliokunnan lausunto ja ulkoasiainvaliokunnan mietintö ovat hyvät mutta silti voidaan todeta että meillä suomessa keskustellaan parhaillaan puolustusvoimien rahoituksen riittävyydestä

oikeusministeriön hallinnonalalla taloustilanne on ensi vuonna erittäin tiukka ja tulevina vuosinakaan ei ole näköpiirissä myönteistä kehitystä

siksi on perusteltua kysyä